erityisen iloinen olen myös helsinkiriihimäki rataosan kapasiteetin lisäämisestä helsingin ratapihan toiminnallisesta parantamisesta sekä kehä ykkösen ja kehä kolmosen parantamisesta

liikennepolitiikan pitkäjänteisyyden takaamiseksi hallitus on tehnyt periaatepäätöksen kolmesta seuraavalla hallituskaudella käynnistettävästä ratahankkeesta joista merkittävin on pisara rata

päätös ei ole tärkeä ainoastaan helsingille vaan siitä hyötyy myös koko muu suomi kun kauko tai tavarajunien ei enää tarvitse ruuhkien vuoksi odotella pääsyä helsingin ratapihalle tai sieltä pois

on siksi tärkeää että niin merenkulun toimintaedellytysten varmistamiseksi kuin lentoliikenteen tulevaisuudennäkymien selkiyttämiseksi laaditaan selonteon mukaan laaja alainen kansallinen strategia

todellakin tämän valtuuskuntamme kertomuksen käsittely jäi kesken viime viikolla ja näin minna canthin päivän kunniaksi nostaisin esiin kertomuksesta vielä yhden tärkeän asian joka on sukupuolten välinen tasa arvo

jatkan vielä hetken tällä rikostaustan selvittämisasialla vaikka ministeri henriksson ehtikin jo salista poistua mutta ehkäpä hän on muuten kuulolla

tämä asia oli vahvasti esillä muun muassa presidentti halosen ollessa puhumassa neuvoston jäsenille ihmisoikeus ja yhdenvertaisuustilanteesta euroopassa

siksi onkin tärkeää että euroopassa eri maat voimme ottaa oppia toinen toisistamme ja kehittää niitä osa alueita joissa parannettavaa on ja parannettavaa riittää paljonkin

tuomio vammaiseen tai vanhukseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta ei estä saamasta työtä vanhus tai vammaishoitotehtävissä ja toivon että hallitus ryhtyy pikaisesti toimiin ulottaakseen rikostaustan selvittämistä koskevan lain koskemaan myös vanhusten ja vammaisten kanssa työskenteleviä henkilöitä

avoimuudessa ja erilaisuuden kunnioittamisessa lienee meillä kaikilla vielä parantamisen varaa

vielä lyhyesti vain totean kuten sanoin että työ ja elinkeinoministeriöhän valmistelee parhaillaan lakeja joissa säädetään käteistä rahaa käyttäville toimialoille velvollisuus tarjota asiakkaille kuittia

mikäli oikein olen ymmärtänyt niin tämän vuoden aikana tehdään vielä erikseen selvitys joka koskee tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttöönottoa eli sitä selvitystä odotellessa

vaikka itse kannatankin hallituksen esityksestä poikkeavasti rikostaustan selvittämisen pakollisuutta on tunnustettava se tosiseikka että rikostaustan selvittämisen ennalta ehkäisevä vaikutus on rajallinen

on huomioitavaa myös se että merkinnätön rikosrekisteriote ei myöskään ole tae siitä ettei kyseinen henkilö tulevaisuudessa syyllisty kyseisiin rikoksiin

erittäin hyviä puheenvuoroja ja uskon ja luotan siihen että valiokuntatyössä sitten tullaan huomioimaan näitä esiin nostettuja pointteja ja myös toivon että toimeentulotuen kehittämistyöryhmä tämän aloitteen vakavasti ottaa

tarvitaan siis ehdottomasti paljon muitakin toimia ja pidän erityisen myönteisenä lakivaliokunnan tavoin esityksessä ehdotettua säännöstä siitä että vapaaehtoistoimintaa järjestävän on luotava toimintaansa koskevia jatkuvassa käytössä olevia ohjeita ja menettelytapoja alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta turvaavista toimista ja vaikkei tämäkään olisi pakollista on hyvin tärkeää että tätä toimintatapaa ryhdytään laajalti käyttämään

mutta pidän erittäin tärkeänä sitä että tätä tulevaa lakia nyt sitten seurataan ja mahdollisesti sitten muutetaan rikostaustan selvittäminen pakolliseksi ja tehdään muitakin tarvittavia toimenpiteitä mikäli osoittautuu ettei tämä nyt tehtävä laki ole riittävä

edellinen puheenvuoro ei selkeästi ollut vielä viimeiseni tässä keskustelussa sillä on pakko puuttua vain tähän velvoittavuusasiaan sen verran että lakialoitetta tehdessäni ja keskustellessani asiantuntijoiden kanssa tästä aihepiiristä päädyimme tähän muotoiluun mutta itse koen että velvoittavuus tässä tapauksessa on yhtä lailla nuorella kuin sosiaalityöntekijällä

koska tätä keskustelua näin laajalti käydään on pakko tuoda esiin tässä yhteydessä myös se että lapset eivät suinkaan ole ainoita yhteiskuntamme puolustuskyvyttömiä

tuomio vammaiseen tai vanhukseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta ei estä saamasta työtä vanhus tai vammaishoitotehtävissä ja mikäli esimerkiksi ylinopeussakot voivat eräillä aloilla toimia esteenä koulutukselle ja työnsaannille voisi kuvitella ettei vanhuksiin tai vammaisiin kohdistuneiden rikosten selvittäminen olisi kohtuuton edellytys työskentelylle näiden henkilöryhmien kanssa

arvoisa herra puhemies

terrori iskut ja väkivallanteot ovat tuoneet pelon ja turvattomuuden takaisin eurooppaan taloustaantuma jatkuu edelleen työttömyys on lisääntynyt investoinnit laahaavat eikä yhteiskuntasopimusneuvotteluissa ole onnistuttu monista yrityksistä huolimatta

ensi vuoden budjetti sisältää vaikeitakin leikkauksia mutta keskeisintä on miten onnistumme kilpailukykyä ja työllisyyttä vahvistavassa kilpailukykyloikassa työmarkkinoiden joustavuutta lisäävissä uudistuksissa kuten paikallisen sopimisen edistämisessä ja työttömyysturvan uudistamisessa sekä kuntatehtävien ja turhien normien purkamisessa

vapaa aukiolo vaikuttaa positiivisesti koko kansantalouteen ja mikä tärkeintä ihmiset ja kaupat saavat itse päättää omista toimistaan ilman valtiovallan holhousta

itse olen tämän kyseisen aloitteen tehnyt siksi että koen ja näen että nuorisotakuussa on tällä hetkellä suuri aukko eli nuorisotakuun piiriin pääsemisen edellytys on työ ja elinkeinotoimistossa työnhakijana oleminen

pitkään odotettu ja paljon puhuttu alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus käynnistyi viimein lokakuussa ja uudistuksessa on tarkoitus edetä alkuvuodesta

nämä nuoret siis jäävät kokonaan nuorisotakuun palvelujen ulkopuolelle

meidän lainsäätäjien tulee olla avarakatseisia ja nähdä ravintola ala hyödyllisenä elinkeinotoimintana sekä iloisuutta ja sosiaalista kulttuuria edistävänä tekijänä yhteiskunnassamme

oma ja tärkeä keskustelunsa jota toivottavasti myös käymme avoimesti tässä salissa on se tuleeko ja onko järkeä nuorille terveille työkykyisille maksaa vastikkeetonta tukea

onkin tärkeää pitää kiinni puolustusvoimien budjetin korottamisesta parlamentaarisen selvitysryhmän esittämällä tavalla

puolustusvoimauudistuksen aikana puolustusvoimille kohdennetut lisäleikkaukset ja velvoitteet sekä kustannustason nousu ovat johtaneet tilanteeseen jossa esimerkiksi puolustusmateriaalia ei ole mahdollista hankkia tarvittavaa määrää

muutoksesta aiheutuvia seurauksia ei voida korvata ilman huomattavia lisäkustannuksia nykyjärjestelmään verrattuna

kuten kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa tänään aikaisemmin todettiin ensi vuoden budjetilla tehdään pieni mutta välttämätön osa siitä valtavasta urakasta joka hallituksella ja eduskunnalla on suomen talouden suunnan kääntämisessä

on olennaista ennakoida ja varmistaa turvallinen yhteiselo vaikeinakin aikoina ja nähdä kirkkaana kokonaiskuva ja suomen etu niin mielessä kuin teoissa

arvoisa puhemies

haastavan taloustilanteen rinnalla omana ongelmanaan on se surullinen tosiasia että yhä useampi suomalainen on vaarassa syrjäytyä tai voi muutoin henkisesti pahoin

miten hän takaa sen että koulutustakuu toteutuu luvatusti joka ikisen nuoren kohdalla emmekä joudu vastaisuudessa lukemaan tilastoja koulutuksen ulkopuolelle tippuneista nuorista

arvoisa puhemies

esimerkiksi sillä onko raiskaajalla vakituinen työpaikka saati sillä että raiskaus kesti vain vähän aikaa ei tulisi olla mitään merkitystä teon vakavuutta arvioitaessa kuten tuomioistuimessa nyt on ollut tapana

on erittäin tärkeää että nuorten ei tarvitse jäädä tyhjän päälle keskeyttäessään tai päättäessään koulun tai ollessaan työllistämistoimenpiteiden ulkopuolella sillä juuri palvelujen väliin putoaminen muodostaa nuorille merkittävän riskitekijän

koska keskustelu käy näin vilkkaana tästä euroopan neuvoston suomen valtuuskunnan kertomuksesta vielä nostaisin esiin yhden asian joka liittyy liikuntaan

arvoisa puhemies

tämä tavoite korostaa entisestään sosiaalityön tarvetta nuorten kanssa jotta yhteiskuntatakuu voisi toteutua myös niiden nuorten kohdalla jotka elävät tänä päivänä yhteiskunnan valtavirran ulkopuolella sekä niiden lukuisten nuorten kanssa joiden omat voimavarat kyvyt ja todellinen kunto eivät ole riittäviä työ ja elinkeinotoimistojen eikä edes työvoiman palvelukeskusten palvelujen käyttämiseen

tämä on muutenkin linjassa viimeaikaisen suunnan kanssa jossa lapsia ja nuoria pyritään suojaamaan kaikin keinoin seksuaalirikoksilta

tämän myötä saadaan monet sellaiset tapaukset syytteeseen ja rikosprosessiin asti jotka uhri esimerkiksi pelon vahvan tunnesiteen rakkaushan ikävä kyllä on usein sokea tai muun vastaavan syyn vuoksi vetäisi pois syytteistä eli peruisi koko homman

tärkeintä ei tunnu enää olevan se liikunnan ilo ja oman terveyden edistäminen vaan päinvastoin terveyden riskeeraaminen lyhytaikaisten voittojen kustannuksella

sosiaalityölle yhteiskuntatakuun myötä tuleva haaste onkin suuri

liikkumaan ja leikkimään tarkoitetut lapset joutuvat tällöin helposti osaksi koneistoa jonka tarkoituksena on valmentaa heistä huippu urheilijoita erilaisiin urheilukilpailuihin tuottamaan voittoa vedonlyöjille

valitettavasti käytännön aikuissosiaalityössä on huomattu jo vuosien ajan kuinka lastensuojelu pystyy vastaamaan vain kaikkein kiireisimpiin ja vakavimpiin lasten ja nuorten tuen avun ja huolenpidon tarpeisiin

siten monien nuorten oman elämän ja tulevaisuudennäkymien selkeyttämiseen tarvittava ulkopuolinen tuki tulee esille vasta nuoren tullessa toimeentulotuen ja aikuissosiaalityön piiriin täysi ikäisyyden kynnyksellä

liikunta siis saa edelleen olla hauskaa ja tuottaa hyvän olon tunnetta

tämä on tavoite jota meidän tulee edistää kaikkien lasten kohdalla ja lasten tulee saada liikkua itsensä ei saavutettavien voittojen vuoksi että maan sisäasioista euroopan neuvostossa paljon myös

sen sijaan nuoria on motivoitava ottamaan vastuuta omasta elämästään ja pidettävä huolta siitä että he myös saavat riittävästi tietoa ja opastusta tarjolla olevista työ ja koulutusvaihtoehdoista ja myös oikeasti tarttuvat niihin

eduskunnan seuraava täisyys on keskiviikkona kahdeskymmenes josta euroopan neuvostossa paljon myös viime vuonna puhuttiin

jotta yhteiskuntatakuu saadaan toimimaan myös käytännössä tarvitaan nykyistä tehokkaampia keinoja toimeentulotukikierteeseen jumittuneiden nuorten auttamiseksi

tähän ei toimeentulotuki eivätkä työllistämispalvelut ole mikään vastaus sillä kyseessä on sosiaalialan ammattitaitoa edellyttävä työ joka saattaa jatkua vuosiakin ennen kuin nuori on kykenevä käyttämään nuorten yleisiä

edustajat mäkisalo

poissa palveluja

jatkuvasti kasvaneen nuorisotyöttömyyden aikana kaikki panostukset nuorten työllistämiseksi ja aktivoimiseksi ja myöskin syrjäytymisen ehkäisemiseksi ovat tärkeitä ja tarpeellisia

ministeri esittelypuheenvuorossaan mainitsikin nuorten työllistämisen urheiluseuroihin veikkausvaroin

edustajien niikko ja hirvisaari mukaan uuteen lakiehdotukseen jää seksuaalivähemmistön mentävä porsaanreikä

edustajat näyttävät kansanedustajan kiireisen työn ohella kouluttautuneen adoptioneuvonnan asiantuntijoiksi ja heillä tuntuu myös olevan selvänäkijän lahjoja antaessaan valmiita analyyseja mahdollisten hakijoiden soveltuvuudesta vanhemmiksi

ovathan edustajat tietoisia siitä että vaikka esitys ei mahdollista yhteisadoptiota rekisteröidyille pareille eikä avopareille se ei tuo muutosta nykytilaan siinä että rekisteröidyn parisuhteen osapuoli tai avopuoliso voi adoptoida lapsen yksin ja tämähän mahdollistaa käytännössä yhteisadoptiota koskevien säännösten kiertämisen siten että ensin toinen parisuhteen osapuolista adoptoi lapsen yksin ja sen jälkeen parisuhdekumppani adoptoi lapsen perheen sisäisesti

mutta kuten jo aikaisemmin sanoin ottamatta lainsäätäjänä itse oikeutta arvioida sitä kuka milloinkin vanhemmaksi kelpaa on varmasti adoptiolapsen edun mukaista tulla perheeseen jossa häntä rakastetaan ehdoitta ja jonka soveltuvuudesta vuosia adoption parissa työskennelleet henkilöt tekevät arvion yksittäisten kansanedustajien sijaan

viimeaikainen keskustelu alkoholimainonnan ja anniskeluaikojen rajoittamisen kaikkivoipaisuudesta tuntuukin jokseenkin absurdilta tilanteessa jossa olisi ennemminkin löydettävä täsmätoimenpiteitä alkoholin suurkulutuksen ehkäisemiseksi

arvoisa puhemies

monet muutkin ovat häntä kiittäneet ja kiitoksiin tahdon minä myöskin yhtyä mutta samaan hengenvetoon on kuitenkin todettava että on sinänsä sääli että tällaisia lakiesityksiä edes tarvitaan sillä elämän perusasiat käyttäytymissääntöineen toivoisi vanhempien opettavan lapsilleen kotona mutta näin ei mitä ilmeisimmin läheskään kaikissa kodeissa tapahdu ja tähän on varmasti useita syitä

tällöin ei jää muita vaihtoehtoja kuin antaa opettajille järeämpiä toimivaltuuksia puuttua tilanteisiin ja opettaa oppilaille kouluopetuksen ohella myös elämän perusasioita mutta tämä ei saa missään nimessä mielestäni merkitä kasvatusvastuun ulkoistamista opettajille kouluille tai yhteiskunnalle

vastuu on edelleen vanhemmilla

voisitteko kertoa minulle mistä saatte valtuudet ja oikeudet siihen että tuomitsette ihmisiä seksuaalisen suuntautumisen mukaan

arvoisa puhemies

kuten edustaja lauslahti on jo hyvin kattavasti tuonut esiin suomalaisten terveyden heikentyminen ja ylipainoisuus ovat hyvin huolestuttavia ilmiöitä

liikkumattomuuden ohella tähän vaikuttavat ruokailutottumukset sanottiin tästä mitä tahansa ja osasyyllisiä siis varmasti ovat makeiset jäätelöt virvoitusjuomat ja myöskin keksit

makeiden keksien sisällyttämisessä valmisteveron piiriin pätee samat kansanterveydelliset perusteet kuin muiden sokeria sisältävien tuotteiden kohdalla